sieltä määrärahat nyt vietiin lähes tyystin ja kesäkuun alusta erittäin rajusti näitä vuoroja lakkautettiin

koulukuljetukset ovat kaatuneet kuntien syliin ja asiointiliikenne ja työmatkat huomattavasti vaikeutuneet eli oman auton varassa ollaan

tällainen projekti harvaanasuttujen alueitten viranomaispalvelujen kehittämisprojekti on käynnistetty eli poliisin rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitoksen yhteinen projekti kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi

missä viipynee kyytitakuu

sitten arvoisa puhemies ihan tähän liittyen piste iin päälle on se että vuoden vaihteessa toteutuvat rajut energiaverojen korotukset

sitä ei voi verrata niihin summiin joita todella on toivottu ja jotka olisivat välttämättömiä

ei ole rahaa osoitettu

ehkä velanottoa tällä pienellä summalla voidaan vähentää ja tätä kautta tosiaan kunnissa tätä hetkellistä helpotusta saada

eli täysin nimellistä vailla todellista konkretiaa

asko seljavaara omassa puheenvuorossaan ihmetteli että tällä lakiesityksellä ei sinänsä tietysti mutta sen seurauksenakaan ei ole mitään tekemistä yhteiskunnallisen epätasa arvon lisääntymisen kanssa niin täällä muutamissa puheenvuoroissa on jo todettu meillä ei ole tietysti esityksiä millä sitten näitä tavallaan menetyksiä valtion puolelle kompensoitaisiin

tässä on lueteltu tehdään niin kuin oletan tavalla tai toisella tämä rahamäärä otetaan takaisin ne toki vaikuttavat kaikista kielteisimmin niiden henkilöiden toimeentuloon jotka ovat muutenkin jo ahtaammalla

edelleen energiamaksut joihin täällä on monessa puheenvuorossa jo viitattu ovat yritysten kannalta monessa tapauksessakin varmasti jos nämä korotukset tulevat erittäin kielteisiä

meillä on hyvin paljon energiaintensiivistä teollisuutta ja sieltä puolelta on moneen kertaan jo kuulutettu sitä että pikaisesti pitäisi tehdä ainakin ne linjaukset ettei niitä lähdetä kohdentamaan sinne mutta toki silloin isompi potti on maksettavana tavallisilla kuntalaisilla

kuntatalouden vaikeudet kaiken kaikkiaan tiedämme ja jos tämä sitten on toisessa vaakakupissa ja valtionosuudet toisessa niin todella hyvin pientä helpotusta ollaan tämän myötä kunnille osoittamassa

siellä on tällainen perustelu kokeilu työnantajan sosiaaliturvamaksujen poistamisesta yrityksiltä

näitä kuntiahan on lapin läänistä ja yleensäkin tuolta pohjois suomesta itä suomesta ja muutamia saaristokuntia

esimerkiksi me kansanedustajat omassa läänissäkin kierrämme kesäisin yrityksissä ja palaute mitä sieltä on tullut on ollut todella myönteistä

arvoisa puhemies

koko elintarvikeketjun eli viljelijän elintarviketeollisuuden ja kaupan toimivuus on ratkaisevassa asemassa kun ajatellaan koko kotimaisen elintarviketaloutemme tulevaisuutta

sen osoittaminen onko tullut uusia työpaikkoja ja kuinka paljon vaiko ei ole tullut on varmasti vaikeaa mutta me tiedämme että näillä alueilla on pitkät etäisyydet harva asutus ja niin edelleen

äskettäin julkaistiin tutkimus eikä ollut mikään yllätys että kauppa on saanut viimeisinä vuosina entistä suuremman osan elintarvikkeiden kulutus menoista

meillä toki on kuljetustuki

tällä tavallahan ei voi jatkua jos ajatellaan että meillä jatkossakin on kotimaista elintarviketuotantoa joka huoltovarmuudeltaan ja monella tavalla muutenkin on erittäin tärkeä

samoin tässä siellä on ne de minimis säännöt ja ne tulevat vastaan osalla yrityksistä osalla ei mutta joka tapauksessa tämän myötä on pystytty työpaikkoja säilyttämään ja myös väitän että se on myös rohkaisu investointeihin

sitä on perusteltu näissä puheenvuoroissa

vaikka tilanne on todella vaikea miten tähän haasteeseen on tarkoitus vastata

eli muihin perusteluihin kyllä yhdyn mutta tosiaan että tällä ei olisi merkitystä niin sillä varmasti on

eli niillä alueilla missä on kaikista korkeimmat työttömyysluvut on pyritty sitten tämänkin kautta työllisyyttä parantamaan ja todella tällä on ollut merkitystä

aivan lopuksi arvoisa puhemies vielä ed

kun näitä korotuksia säädettiin ja imuroitiin kunnilta kuitenkin tämä maksutuotto niin kyllähän tämä tosiaan siinä mielessä aika kornia peliä on että kunnat todella pantiin tekemään likainen työ ja sitten kuitenkaan kunnille siitä ei minkäänlaista hyötyä ollut

arvoisa puhemies

lahtela minusta teki liiankin rohkean päättelyn että tämän edustajien määrän joka salissa on mukaan voisi sitten vetää johtopäätökset kuinka edustajat ovat kiinnostuneita sellaisten ihmisten asemasta joitten toimeentulo on tosi heikko

mutta tähän kyseiseen lakialoitteeseen mielihyvin myös allekirjoittanut voi yhtyä

erityisesti tässä hallituksen esityksessä vaivaa se että siinä esitetään kiinteistöverojen alarajojen nostoa

ja toisaalta me tiedämme että kun muun muassa toimeentulotuesta puhutaan niin kun näitä tulonsiirtojen korotuksia on tosiasiassa ne heikoimmassa asemassa olevat ihmiset eivät niitä saa koska sitten vastaavalla summalla leikataan toimeentulotukea

toki kun kunnalla on itsemääräämisoikeus tämän veromuodon osalta niin tällä tavalla sitä vesitetään

myönnän että erittäin monessa kunnassa myös tulevalle vuodelle kiinteistöveroprosentteja nostetaan

virtasen puheenvuorossa taisi tulla esille myös tämä että kun hallitus on esimerkiksi nyt näitä voimakkaita veronalennuksia kohdentanut ja mainostanut että ne koskevat myös näitä pienituloisia niin pienempituloisten kohdalla me tiedämme että tällä työtulovähennyksellä ei ole mitään merkitystä koska se tulee työtulosta eikä auta näitä ihmisiä

kuitenkin on muistettava se joka näkyy myös ainakin kahdessa vastalauseessa että tämä veromuoto ei ota huomioon verovelvollisen maksukykyä ja toki ne joilla muutenkin menee huonommin joitten tulotaso on heikko maksavat tavallaan suhteellisesti enemmän

niin kuin perusteluissa todetaan kasvukeskusten osalta maapohjalla on hyvin keskeinen merkitys vieläpä suurempi painoarvo monessa tapauksessa kuin itse rakennuksella

sosialidemokraatit ovat useaan kertaan esittäneet sitä että kuntien taloutta vahvistettaisiin valtionosuuksien kautta eli tällä tavalla todella kunnat saisivat kipeästi kaipaamiaan varoja

nyt esimerkiksi ensi vuodelle kun hallituspuolueitten taholta on mainostettu tässä salissa moneen kertaan että niin ja niin paljon valtionosuudet nousevat tosiasiallinen nousu on erittäin pieni

kaiken kaikkiaan tämä laki ei ole onnistunut ja tavallaan näillä nostoilla pannaan kunnanvaltuutetut tekemään likainen työ

varmasti tämä asetelma on tietyllä tavalla vääristänyt kilpailua ja nyt sitten jos tässä tilanteessa ajatellaan kuntia ja yksityisiä kaatopaikkayrittäjiä niin tavallaan ne ovat samalla lähtöviivalla ja ovat tasavertaisessa asemassa

arvoisa puhemies

veroa ei tarvitse tämän esityksen mukaan jatkossakaan kantaa niistä jätelajeista joiden hyödyntäminen on teknisesti mahdotonta tällä hetkellä

hyvä näin

tämä hyödyntämättömien lajien lista varmasti pienenee mutta se tietysti ehkä tietää myös jäteveron nostamista

tämän lain käsittelyn aikana on jo luvattu tietosuojavaltuutetun toimistolle että sille lisätään hiukan määrärahoja ja resursseja

huusin tuossa kesken ministerin puheen että veden kohdallahan näin on tapahtunut

kuitenkin me hyvin tiedämme että jo tällä hetkellä ajatellen muuta toimintakenttää tällä toimistolla on riittämättömät resurssit ja vaikeuksia suoriutua tehtävässään

he ovat huolissaan myös tulevista resursseista

toisaalta on myös peräänkuulutettu ohjeita tälle valvonnalle eli nyt tilanne tältä osin on varsin huolestuttava

se olisi mielestäni tärkeä ja järkevä toimenpide ja tällä tavalla myös kaatopaikkajätteitten määrää voitaisiin vähentää

arvoisa puhemies

tosiaan vuosia meni kun tämä asia esillä oli ja mitään ei tapahtunut ja nyt tämä muodollinen korvaus on näillä henkilöillä

arvoisa puhemies

kuntien talous on viime kuukausien aikana erittäin voimakkaasti heikentynyt ja kunnissa ollaan avaamassa talousarvioita hyvin monessakin kunnassa tämä työ on jo käynnissä

hyvin kiusallisesta sairaudesta on kyse ja jokaisen meidän tuttavapiirissämme on henkilöitä jotka keliakiaa sairastavat

me tiedämme että nämä kaupasta ostetut kyseiset elintarvikkeet jotka soveltuvat näille keliakiaa sairastaville ovat huomattavasti kalliimpia koska niiden menekkikin on huomattavasti pienempi

joka tapauksessa kunnissa ei päästä lähellekään tänä vuonna yhteisöveron määrissä sitä mitä ne ovat olleet aiempina vuosina

niinpä kustannukset ruokaan liittyen näillä henkilöillä ovat varsin suuret joka kuukausi

näissä muutamissa puheenvuoroissa on tuotu jo esille että tosiaan tämän yhteisöveron tuotto vaihtelee ja niinpä ennustettavuuden osalta kun kuntien taloutta suunnitellaan ollaan todella heikolla jäällä

siinä mielessä toivottaisiin että tässä asiassa nyt päästäisiin myös eteenpäin ja tällä tavalla hiukan avitettaisiin näitä kyseisiä henkilöitä

niin kuin aivan selvää on niille keliakiaa sairastaville joitten tulot ovat vähäisimmät tämä asia on kaikista hankalin

pitäisi noin pitemmällä tähtäimellä miettiä olisiko tämä syytäkin jollakin muulla tavalla korvata

en käy tässä läpi sdpn eduskuntaryhmän esityksiä totean tähän lakiesitykseen liittyen että olemme esittäneet tätä prosenttia korotettavaksi

kuoppa jo perusteli tätä lakialoitetta eikä kovin suuresta rahamäärästä ole valtakunnallisestikaan kyse niin toivotaan että valiokunta tämän ottaa asialliseen käsittelyyn ja sitä rakastaville keskustelu on päättynyt tähän voi myös hyväksytään ja valtiolle että hän sai terveys paljon kun tö

arvoisa puhemies

paateron puheenvuorossa tuli esille myös todella tärkeä asia että jos ja kun yksittäiseltä paikkakunnalta häviää työpaikkoja merkittävästi niin joka tapauksessa väliaikaisesti tämä yhteisövero voitaisiin muutamina vuosina taata aiemman suuruisena

niitä voidaan hyödyntää lähes kaikilla aloilla

istuntoon huomenna perjantaina kahdestoista syyskuuta kello kolmetoista b

jokainen eläköityvä sukupolvi on edellistä valmiimpi ja halukkaampi käyttämään myös teknisiä ratkaisuja ja viestintämahdollisuuksia yhä laajemmin

kiinteistöveroasian merkitys josta myös on tässä puhuttu erittäin monessa kunnassa on häviävän pieni ja sillä ei kyllä ratkaista asioita niin kuin hallituksen puolelta on tuotu esiin huomattavasti suurempia todellisuutta suurempia lukuja leikkauslistoja laaditaan ja niin edelleen

kun väestö ikääntyy tieto ja viestintäteknologialla voidaan edesauttaa kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä mahdollisimman pitkään niin kuin monissa puheenvuoroissa myös täällä on todettu

aivan lopuksi arvoisa puhemies

myös meidän edustajien tässä talossa tulisi miettiä kun uusia tehtäviä olemme tavallaan kunnille osoittamassa sitä että jokaisen tällaisen tehtävän osalta kaksi kolmasosaa kustannuksista kohdistuu kunnille

tasa arvoa on myös se että huolehditaan että kaikilla on riittävät valmiudet tieto ja viestintätekniikan hyödyntämiseen ja tarvittavat tietoyhteiskunta ja mediataidot

alkoholihaitat ovat kiistämättömät

niin kuin täällä on puheenvuoroissa todettu edellisen hallituksen tekemää alkoholiveron alennusta voidaan pitää huonosti harkittuna

verotuksen fiskaalinen vaikutus sulaa ainakin suurimmaksi osaksi yksityiseen tuontiin valitettavasti tähän uskon minäkin

kun kulutus ei joka tapauksessa uskoakseni vähene tämänkään lain hyväksymisen myötä alkoholi valitettavasti ottaa yhä suuremman osan kaikkein köyhimpien lapsiperheiden toimeentulosta

meillä suomessa istuu hyvin vahva lapsenomainen usko siihen että aikuisten ihmisten juomatapoja voitaisiin oleellisessa määrin kontrolloida verotuksen valvonnan ja rikosseuraamusten keinoin

toivottavasti olen väärässä kun uskon että tällä lakiesityksellä sen voimaantulon myötä ei ole merkitystä

arvoisa puhemies

pyyhin kyllä puheenvuoroni pois mutta totean vielä kuitenkin samasta asiasta jota on kysytty ministeriltä eli koneellisen kullankaivun kestosta siirtymäajasta

todella kun te viittasitte kevyisiin traktoreihin niin välihuutona jo totesin että aikaa ehkä menee pitempään tällä traktorilla kun kaivetaan mutta jälki on varmasti samanlainen kuin jollakin massiivisella kaivurilla

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri voisitteko perustella tätä miksi juuri tällainen pienempi kone olisi muka tavallaan ystävällisempi

on tunnustettava että itsekin olen ollut tietämätön että järjestyslaissa on tämmöinen aukko koska myös omalla paikkakunnallani kyllä kyltit ovat hautausmaan porteilla että sinne ei koiria saisi viedä ja tietenkin olen sitä noudattanut

arvoisa puhemies

ensinnäkin totean että oma kantani on ei todella ei muuntogeenisten kasvilajikkeiden viljelyyn suomessa kielteinen

täällä todetaan että muun muassa hiihtoladuille koirien vieminen on kielletty ellei sitä erikseen ole sallittu mutta valitettavasti löytyy turhan paljon esimerkkejä että muun muassa näillä hiihtoladuilla kävellään latu rikkoontuu ja siellä mukana on sitten kodin lemmikki ja sinne myös näitä tarpeita ilmestyy

niin kuin tuossa debatissa peräänkuulutin toivoisin että suomi monien muitten valtioitten joukossa jo tässä vaiheessa julistautuisi gmo vapaaksi valtioksi ja sitä kautta viestittäisi myös kansalaisille ja yrittäjille että gmo kasveja ei sallita

haluan tässä todeta tämän että myös turhan usein asuntojen omakotitalojen tonteille ilmestyy näitä käyntikortteja

mutta kun tietyllä tavalla pessimisti kuitenkin olen että tätä askelta ei oteta vaan odotetaan odotetaan eun päätöstä niin siinä mielessä tämä puheenvuoro

jos näin on niin on tietysti erittäin hyvä että muuntogeenisten kasvien viljelyn pelisäännöistä ja vastuukysymyksistä ollaan nyt säätämässä lakia sillä näitten viljely on jos ajatellaan maailmanlaajuisesti tosiaan koko ajan lisääntymässä

toki pitäisi tällaisiin asioihin kiinnittää huomiota ja tietää mikä kuuluu hyviin tapoihin mikä ei

jos ed

kantola olisi pyytänyt nimeäni tähän lakialoitteeseen olisin sen mielelläni kirjoittanut mutta toivon kun todennäköisesti tämä hallintovaliokuntaan menee että tämä täsmennys tehdään

toivottavaa kuitenkin on että muuntogeenisten kasvien viljelystä pidättäydytään ainakin siihen saakka suomessa ja sen ympäristössä kun kyseisten kasvien viljelyn suoria ja epäsuoria vaikutuksia ympäristöön ja sitä kautta myös esimerkiksi muuhun ruuantuotantoon ja elinkeinonharjoittamiseen on pidemmällä aikavälillä riittävästi tutkittu

kuten historia näyttää tämänkaltaisissa asioissa meillä on taipumus kiirehtiä toimimaan ennen kuin toiminnan pitkän aikavälin vaikutuksista on riittävästi riippumatonta tietoa

haluan kuitenkin korostaa että tutkimustietoa tulee omaksua myös muilta kuin niiltä tahoilta jotka ovat itse geenitekniikan kaupallisia soveltajia ja että myös pitkän aikavälin tutkimusta tulee tehdä

nyt lakiesityksessä keskitytään ensimmäisen muuntogeenisen lajikkeen tärkkelysperunan viljelyyn koskeviin seikkoihin

selvää on että lakia joudutaan jälkeenpäin täydentämään jos ja kun uusia muuntogeenisiä lajikkeita halutaan tuoda osaksi suomen viljelytuotantoa tämähän täällä on todettu jo näissä puheenvuoroissa

koska voimassa olevan eu lainsäädännön mukaan kaikissa jäsenmaissa saa viljellä eun hyväksymiä gm lajikkeita on tilanne se että jos viljelyslupa jollekin gm kasvilajikkeelle on eun tasolla hyväksytty sitä saa viljellä myös suomessa olipa se alueelliset olosuhteet huomioon ottaen kuinka vahingollista tahansa

toivottavasti jatkossa kuitenkin päätösvalta gm lajikkeiden luvituksesta siirtyisi eulta jäsenmaalle siis mahdollisimman nopeasti tätä on monessa puheenvuorossa myös täällä peräänkuulutettu